tällä aloitteella ei ole suuria vaikutuksia meidän enemmistöläisten elämään mutta pienelle vähemmistölle se on tärkeä ihmisoikeusuudistus eikä tämä ole meistä keneltäkään pois

jo pääministeri kataisen hallituksen hallitusohjelmassa todettiin että raittiustyölaki uudistetaan kunnissa tehtävän päihdetyön kehittämiseksi

kyllä ajattelen että tässä on vähän samaa tämä uudistus on niin kuin sukua tuolle sote uudistukselle siinä mielessä että pyrimme kuitenkin perustaltaan siihen että ihmiset saisivat mahdollisimman varhain sen oikean tuen ja avun jolloin se oman elämän lanka ehkä löytyisi nopeammin ja tällä tavoin kustannukset olisivat myös taloudellisessa mielessä vähäisemmät mutta tietenkin inhimillinen kustannus erityisesti pitää tässä pitää mielessä

siinä kohtaa varmasti moni meistä vähän hieraisi silmiään ja kyseli onko meillä todella edelleen olemassa sellainen laki kuin raittiustyölaki ja tässä ehkä tiivistyy yksi syy tämän lain uudistamisen tarpeeseen

erityisen iloinen olen siitä että oma eduskuntaryhmäni sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä osallistuu tämän aloitteen tukemiseen suurimmalla edustajien joukolla

raittius on monen elämäntapaan liittyvä terveellinen valinta mutta valitettavasti aika tuntuu ajaneen ohi lain nimestä ja myös sen sisältö on jäänyt monelta liian vähälle huomiolle

on ihan selvää se että kun nyt perustoimeentulotuen osalta tämä siirto tapahtuu niin kela luonnollisestikin toivottavasti voi niin kuin täällä edustaja salonen totesi tarvittaessa nyt kiirehtiä niitä ensisijaisia etuuksia ja niiden maksatusta jolloin voi käydä niinkin että toimeentulotuen myöntämisen tarve näiltä osin hieman vähenee koska jos se etuus se varsinainen etuus tulee ajallaan niin sitten ei välttämättä ole tarvetta hakea viimesijaista etuutta

tässä salissa kuulun arvoisa puhemies siihen pienenevään joukkoon joka on saanut olla paikalla jo silloin kun täällä on aiempia prosesseja käyty läpi ja jo noissa prosesseissa sosialidemokraatit ovat olleet aktiivisesti mukana

lain mukaan kunnan tulee aluehallintoviraston ohjauksessa ehkäistä päihteistä eli alkoholista tupakasta huumausaineista ja lääkkeiden väärinkäytöstä aiheutuvia haittoja laaja alaisilla toimilla

esimerkiksi rekisteröityä parisuhdetta koskevan lakialoitteen allekirjoitti aikanaan pääministeri puolueemme puheenjohtaja paavo lipponen koko sosialidemokraattinen ministeriryhmä ja suuri joukko demarikansanedustajia

arvoisa puhemies

sanoisin näin että meidän etuutemme ovat jo tänä päivänä varsin vahvasti velvoittavia ja vastikkeellisia jos me ajattelemme esimerkiksi sitä että tätä perusosaa voidaan alentaa nuorelta henkilöltä vaikkapa silloin kun hän kieltäytyy ottamasta vastaan työtä tai koulutusta

ehkäiseviä toimia voivat olla esimerkiksi valistus varhainen puuttuminen alkoholiongelmiin alkoholin ja tupakan ikärajojen valvonnan tukeminen

yhteiskunnan pitää mielestäni suunnata aikaa ja voimavaroja kaikkien suomalaisten arkea helpottaviin päätöksiin

voidaan esimerkiksi kouluttaa kaupan työntekijöitä tai ravintolan henkilökuntaa päihtyneille myynnin valvonnassa

meidän ei pitäisi omilla ratkaisuillamme olla vahvistamassa ennakkoluuloja luomassa niitä saati lisäämässä ihmisten ahdistusta jota voi syntyä päätöstemme johdosta

tämä uudistus varmuudella tulee yksinkertaistamaan näitä erilaisten selvitysten hankkimisia sen vuoksi että kelalla on jo näistä tiedoista hyvin monet tiedot ikään kuin valmiina olemassa mutta selvää on että sitä tapauskohtaista harkintaa tulee edelleen pitää tässä mukana että siltä osinhan tämä ei lainsäädäntöä muuta

näiden perheiden lapset voivat syystäkin olla ihmeissään jos heidän perheensä yhteiskunnan taholta leimataan erilaiseksi perheeksi joka ei ole samassa asemassa kuin muut perheet

moni ei kunnissakaan edes tiedä raittiustyölain olemassaolosta vaikka juuri päihdeongel mien ennaltaehkäisyn tarve on meillä vuosikymmenten ajan kasvanut

sitten kyllä pidän tärkeänä sitä että tässä tulee kelalle varsin vahva velvoite myös ohjata asiakasta eteenpäin sinne sosiaalitoimen asiakkaaksi ja siihen neuvontaan ja tukeen tietenkin erityisesti niissä tilanteissa joissa sitten katsotaan että perusosan alentamiselle on esimerkiksi jokin peruste

eli nämä liikennevalot joihin täällä viitattiin tai jonkinlaiset hälyttimet tässä järjestelmässä tulee olla jotta sitten se sosiaalityö saadaan siihen kohtaan missä se on vaikuttavinta ja pystytään auttamaan ihmistä eteenpäin

kaikki se energia joka käytetään tässä asiassa yhdenvertaisuuden vastustamiseen pitäisi mielestäni suunnata niiden perheiden auttamiseen joilla on oikeita ongelmia

ja valitettavasti niitä ongelmia on ihan niissä tavallisissa suomalaisissa perheissä jotka tässä salissa ihanneperheiksi sillä tavoin määritellään että niissä on isä ja äiti

tämä keskustelu jota täällä käytiin ja tässä esitettiin jo konkreettisia tapoja millä tätä muun muassa voidaan sitten vauhdittaa mutta näin on siis nyt jo ollut mahdollista

stmn työryhmä on nyt valmistellut tämän esiteltävänä olevan lakiuudistuksen jossa nykyisen raittiustyölain ja asetuksen mukaiset tehtävät ja vastuut siirrettäisiin lähes sellaisinaan nykykielisinä uuteen lakiin

tällä esityksellä ei lisätä kuitenkaan kuntien resursseja sitten muuhun toimintaan ja kyllähän tämä perusturvan arviointi sen riittävyyden arviointi on sitä keskustelua jota pitää yhteiskunnassa käydä koko ajan

toivoisin että voisimme suunnata omaa energiaamme kaikkien suomalaisten perheitten ja ihmisten auttamiseen

nyt katseet kääntyvät valiokuntaan ja oma toiveeni on että valiokunta ottaa tämän asian käsittelyyn vakavasti ja tuo sen tänne isoon saliin myöskin päätettäväksi

senpä vuoksi juuri esimerkiksi tuo valtioneuvoston päätös sisältää sen lausuman että tätä seurantaa pitää tehdä todella tarkkaan myöskin sen osalta saako asiakas tarvitsemansa avun huolimatta siitä missä nämä toimipaikat sijaitsevat

kunnan tehtävänä on jatkossakin väestön hyvinvoinnin edistäminen ja vastaavasti vastuu laaja alaisen ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä säilyisi kunnilla

tämä on suuri asia joka koskettaa hyvin monia suomalaisia ja olisi hyvin erikoista jos eduskunta ei näin laajakantoista asiaa haluaisi syystä tai toisesta käsitellä tai kansanedustajat siihen ottaa kantaa

ja vielä puhemies ihan viimeisenä totean että tähän esitykseen sisältyy myöskin pyyntö eduskunnalle käsittelyn aikana sovittaa yhteen tätä esitystä tuon jo eduskunnassa olevan sote lain

tätä laitoksen tehtävää ei ole raittiustyölaissa vaikka laitos on ministeriön kanssa tekemänsä tulossopimuksen mukaisesti käytännössä huolehtinut jo nyt tästä tehtävästä

arvoisa puhemies

lopuksi siteeraan suosikkiyhtyettäni sir elwoodin hiljaisia värejä ja osuvaa asiaan sopivaa kappaletta nimeltä sairas ja syntinen

arvoisa puhemies

lyhyesti sanottuna ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annettava laki ei sisällä mitään uusia ihmelääkkeitä tai keksintöjä jotka poistaisivat päihdehaitat keskuudestamme

minun jumalani käsi poskella kuuntelee kun pyhät miehet pyhää sanaa tulkitsee ja määrittelee millaista rakkautta täällä sallitaan ei näillä lakeuksilla voi nainen naista rakastaa ei mies miestä ei täällä hiiviskellä selän takana täällä tullaan kasvotusten syntejänsä katuen jos et ole niin kuin he hei sä olet heitä vastaan näitä miehiä kanssa pelkojen jotka läpi historian ovat jaksaneet torneistaan syyttäen huutaa jos olet erilainen olet sairas ja vaarallinen

voimassa olevaa raittiustyölakia voi sanoa sinänsä kunnossa olevaksi työkaluksi mutta valitettavasti se on vanhentunut se on liian tuntematon kansalaisille ja myöskin liian monilta työntekijöiltä hukassa

uudistetulla lailla ei ole tarkoitus muuttaa ehkäisevän päihdetyön tuttuja rakenteita mutta tämä uudistettu ja teroitettu työkalu viedään nyt jokaiseen kuntaan ja mukana seuraavat sitten ajantasaiset käyttöohjeet

kaikkien päihteiden voidaan sanoa aiheuttavan haittoja koko yhteiskunnalle ja kaikille yhteiskunnan jäsenille taloudellisina kustannuksina erilaisten haittojen hoito ja kor jauskustannusten muodossa esimerkiksi

alkoholin osalta tällaisia sivullisille aiheutuvia haittoja ovat esimerkiksi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ongelmat erityisesti puolisoiden lasten ja muiden läheisten kokemat sosiaaliset ongelmat ja myös valitettavasti väkivalta

arvoisa rouva puhemies

vielä sosialidemokraattien puolesta totean että tulemme tuossa asian toisessa käsittelyssä esittämään tämän asian ja näiden lakiehdotusten hylkäämistä

huumausaineiden osalta sivullisten kohtaamat haitat ovat samantyyppisiä vaikka kokonaan oma ongelmansa on huumausaineisiin liittyvä rikollisuus

perusteena on se että vaikka näemme tämän lupahallinnon keventämisen ihan perusteltuna tavoitteena niin nämä keinot ja toteutus eivät kyllä tässä täytä ihan niitä kriteereitä joita meidän mielestämme pitäisi noudattaa

pohjaamme tämän kannan kyllä hyvin pitkälti myös perustuslakivaliokunnan sekä oikeusministeriön kannanottoihin joissa todetaan että tämän lain selkeys ja valtuutussäännösten tarkkuus mistä ministerikin tässä mainitsi eivät ole kyllä ollenkaan ongelmattomia

vaikka emme haluaisi itselle perheelle tai yhteiskunnalle ongelmia omalla päihteiden tai alkoholin ja muiden aineiden käytöllä ymmärrämme kuitenkin että yhteiskunnassa tarvitaan tiettyjä sääntöjä ja yhteisiä rajoituksia näiden asioiden osalta koska silloin pyritään suojelemaan erityisesti lapsia ja nuoria näiltä kyseisiltä aineilta

myös näihin perustuslakivaliokunnan huomioihin sääntelyn ongelmallisuudesta kiinnitämme huomiota

arvoisa rouva puhemies

ihan muutama kommentti käytettyihin puheenvuoroihin

tämä siirtyminen etukäteisvalvonnasta jälkikäteiseen valvontaan tarkoittaa meidän mielestämme sen uhkan lisääntymistä että ympäristö voi pilaantua

ensinnäkin täällä on esitetty että tämä lainsäädäntö nyt jollakin tavalla hidastaisi tai suorastaan lopettaisi yksityisten yritysten toiminnan jätealalta suomessa ja tämä väite ei kyllä pidä millään tavalla paikkaansa

siinä missä etukäteisvalvonta on systemaattista ja varmaa jälkikäteisvalvonta voi olla pahimmoillaan satunnaista ja hyvin epävarmaa

palveluiden alueellisen ja paikallisen yhdenvertaisuuden turvaamisen lisäksi tässä on tavoitteena nyt myös ehkäisevän työn tehokas ja yhdenvertainen toteutuminen koko maassa

arvoisa herra puhemies

tästä tässä koko hommassa on kyse että me saamme jätteet jotka aiheuttavat myöskin ongelmia terveydellisiä ja ympäristöllisiä ongelmia asianmukaisesti koko maassa käsiteltyä ja huolehdittua

lisäksi asiantuntijakuulemisissa on kyllä noussut voimakas huoli kuntien voimavaroista vastata tähän haasteeseen joka nyt täältä valtionhallinnosta taas sinnepäin heitetään

kuten totesin tuossa debatissakin niin on kyllä sanottava että tätä keskustelua on ollut osin aika hämmentävää seurata tänään sen vuoksi että varsinkin opposition taholta on jatkuvasti esitetty jotakin muuta vaihtoehtoa kuin mikä nyt tässä hallituksen tiedonannossa on kuvattu mutta ei ole sitten kuitenkaan vaivauduttu kovin paljon kertomaan mikä se muu vaihtoehto oikeasti olisi

onko sitä oikeudellista asiantuntemusta jota esimerkiksi tarvitaan hallintopakkokeinojen käytössä

jollakin on oltava kokonaisvastuu tästä asiasta ja se ei oikeastaan tässä katsantokannassa voi olla mikään muu kuin kunta jolla tämä kokonaisvastuu on

olisimme toivoneet että kunnille rakennettava työkalu sähköinen työkalu olisi ollut valmis ennen kuin tämmöisiä esityksiä mennään viemään eteenpäin

arvoisa herra puhemies

totta kai sitten hyödynnetään olemassa olevia ja toivottavasti myös tulevia yrittäjiä yritystoimintaa jatkossa siinä miten sitten viedään asioita eteenpäin kuljetusten ja kierrätyksen ja näiden kaikkien toimintojen osalta

tätä keskustelua kuunnellessa on välillä tullut sellainen ajatus mieleen onkohan kaikille nyt aivan selvää se miksi tähän koko revohkaan on päätetty lähteä

aivan aluksi haluan sanoa valiokunnan puheenjohtajana ja opposition edustajana että tietenkin on kovin hämmentävää se että hallitus tuo meille käsittelyyn yksimielisen esityksen joka sitten leviää käsiin kuin jokisen eväät tuolla valiokunnan käsittelyssä siten että hallitusryhmät eivät voi olla sitä yksimielisesti tukemassa

olen iloinen siitä että ministeri totesi äsken että ympäristönsuojelulain kokonaisuudistus pistetään vireille koska laki on kyllä tavattoman moniselkoinen

kyllä itse pidän hyvin vaarallisena tällaista retorista kikkailua että samassa puheenvuorossa puhuja voi vaatia niin sanotusti letkuja irti tai tuen lopettamista ja eurosta irrottamista ja sitten kuitenkin olla hyvin ymmärtäväinen kreikan tilanteelle ja kreikkalaisille ihmisille

pulliaiselle tästä polttoasiasta että olen kyllä samaa mieltä siitä ja on hyvä että ministeri on nyt paikalla koska en itse koe että välttämättä tämä jätelakikokonaisuus on se kohta jossa tätä polton määrää kapasiteettia ja niin edelleen

toisessa käsittelyssä esitämme siis näillä perusteilla asian hylkäämistä

pitäisi säännellä mutta olen kyllä huolissani siitä että tätä ikään kuin koordinaatiota on tässä valtakunnassa ollut varsin vähän tähän mennessä

mitä tulee tähän ministeriön ja maakuntaliittojen väliseen yhteistyöhön johon täällä on viitattu niin kyllä saamamme tiedot valiokunnassa ovat hyvin ristiriitaisia

jos arvon kollegat olivat niin kuin varmasti monet meistä olivat mukana näissä aluetilaisuuksissa joita ympäri suomea järjestettiin ja joissa kuntia kuunneltiin tässä kysymyksessä niin ainakin meillä keski suomessa kun katsoo niitä keskisuomalaisia lukemia kuntien tulevaisuudesta kuntien kantokyvystä väestökehityksestä huolestuminen kyllä tulee päällimmäisenä pintaan

tämä konkreettinen vaihtoehtoinen malli jäi tänään niin perussuomalaisten ryhmäpuheessa ja debatissa kuin myös keskustankin toimesta täällä esittämättä

ympäristöministeriö kertoo että liittoihin päin on oltu tiiviissä yhteydessä annettu ohjeita ja toivomuksia jo siinä prosessin aikaisemmassa vaiheessa että nyt menee pikkuisen pieleen kannattaisi tarkistaa tehdä selvityksiä ja niin edelleen

pitäisi tietenkin myös kyetä kertomaan sen esityksen seuraukset

me kaikki olemme varsin perillä siitä jos olemme lukeneet tiedonannon tekstin ja seuranneet tätä maailman tilannetta tiedämme että tällaisen vapaan pudotuksen tie joka tie olisi se että kreikka jätettäisiin näiden ongelmien kanssa yksin ja sysittäisiin ulos niin eurosta kuin myöskin eusta on hyvin vaarallinen ja vakava tie kreikalle mutta se on sitä myös muulle euroopalle

mutta kysyisin vielä ministeriltä mikä on muiden ohjauskeinojen vaikutus

puhemies

on aivan selvää että tänä päivänä ihan liian monessa kunnassa palvelut saattavat olla kiinni yhden ammattilaisen esimerkiksi lääkärin tai sosiaalityöntekijän töissäolosta tai poissaolosta ja näinhän ei voi olla

no tietenkin siksi että jos yhteiskuntarauha lähtee järkkymään maassa jossa perinnekin on tietynlainen niin kyllä me olemme silloin vakavien vaikeuksien edessä myös naapurimaissa ja pidemmälläkin

emme me voi ajatella että lastensuojeluasiassa asian eteneminen tai siihen puuttuminen riippuu siitä onko kunnassa se yksi sosiaalityöntekijä paikalla tekemässä päätöstä viemässä sitä eteenpäin tai jos yhden lääkärin terveyskeskus ja sen potilaat ovat pulassa sen myötä onko kyseinen lääkäri paikalla tai vaikkapa sairastunut

ei ole kenenkään etujen mukaista se että hallitsemattomat kriisit lähtevät ryöstäytymään käsistä

sen vuoksi tässä pitää nyt koettaa pitää mielessä se miksi tähän pelastusoperaatioon on tämän paketin osalta jouduttu lähtemään

sitten vaikka täällä juuri äsken todettiin että vanhoja ei saisi muistella ja joka vanhoja muistelee niin tikulla silmään tämänkin uhalla uskallan nyt hieman kuitenkin vanhoja muistella ja todeta että jos kerran silloin ensimmäistä apupakettia tehdessä oli jo ilmassa epäilyksiä sen suhteen onnistuuko tämä projekti niin miksi ei silloin jo tehty niin kuin nyt tehdään eli marssitetaan näitä asiantuntijoita kreikkaan ja vaaditaan sitoumuksia kreikan poliitikoilta

tämähän on aivan selvä asia että kuntalaiset ja kansalaiset eduskunnan näkökulmasta eivät ole puhemies tasa arvoisessa asemassa mikäli tilanne jatkuu tällaisena

arvoisa rouva puhemies

sitten täällä oppositiopuolueet ovat kiivaasti käyneet tämän uudistuksen kimppuun ja kyllä erityinen kummastus koskee tätä keskustan linjaa

aivan aluksi haluan hieman yhtyä siihen kysymyksenasetteluun jonka ministeri täällä aiemmissa puheenvuoroissaan on esittänyt tämän välikysymyksen funktiosta

jos katsotaan näitä vuosia joita tässä on tämän asian ympärillä pyöritty niin vuosina kaksituhattakolme kaksituhattayksitoista

tekstiin sisältyy minun silminkin aikamoisia virheitä suhteessa tuohon asetukseen josta puhe on

olisin tietenkin toivonut että kun käytetään niinkin järeää asetta kuin välikysymystä niin ainakin tuo teksti nyt olisi katsottu sitten sillä tavalla paikoilleen ettei varsinaisia virheitä olisi päässyt tuohon tekstiin mukaan mutta näin valitettavasti oman tulkintanikin mukaan nyt on käynyt

sitten toisaalta edustaja tölli täällä totesi äsken käyttämässään puheenvuorossa että vuosi on kohellettu kuntia on kiusattu

kyllä mielestäni tässä vastuullista puhetta kaivattaisiin nimenomaan keskustan suunnalta varsinkin kun keskustassa on pitkäaikaista kokemusta siitä millä tavalla myös eurooppalaisissa pöydissä näitä ratkaisuja tehdään

eli on hieman hämmennystä myös näihin teknisiin asioihin liittyen ja sitten varsinkin tähän sisältöön liittyen varsin paljon

eli yhtäältä keskusta on siis sitä mieltä että tässä kiirehditään ja hosutaan ja sitten kuitenkin todetaan että tässä ei ole niin kuin mitään muka tehty

arvoisa puhemies

erittäin tärkeitä ovat nämä tavoitteet joita on lähdetty tavoittelemaan tällä jätevesiasetuksella ja siitä mielestäni täällä on vallinnut kyllä tänään ihan yhteinenkin näkemys että tavoitteet ovat tärkeitä

onko kiirehditty vai onko hidasteltu vai mitä on tehty koska tästä linjasta ei todellakaan nyt ihan saa tässä keskustelussa kiinni

minulle jäi kyllä nyt epäselväksi luodaanko siis uusi porras tähän väliin

mielestäni on hyvä että tässä keskustelussa on tullut esille myös tämä terveydellinen näkökulma eli ei pelkästään tämä ympäristöä koskeva kuormitus

esimerkiksi viikonlopun jossakin aviisissa professori tuula tuhkanen kertoi että lähes miljoona suomalaista saattaa nauttia vuosittain ulosteperäistä vettä

näille silloin vähän hymisteltiin ja naureskeltiin mutta ne ovat nyt toteutuneet ja toivoisi tietenkin että tästä työstä joka ei aivan itsestään ole toteutunut myöskin hieman kiitosta hallitukselle voitaisiin antaa mutta sen sijaan olemme kuulleet sitäkin enemmän vähättelyä

koska jos ei aiota ajaa alas niin silloin tulee yksi porras tähän väliin lisää ja tämäkö on nyt sitten sitä byrokratian vähentämistä kun meidän pitäisi päinvastoin tätä demokratianäkökulmaa vahvistaa ja miettiä millä tavalla me vahvistamme kansalaisten osallistumista kaikenlaiseen päätöksentekoon

aivan lopuksi haluan vielä todeta sen että edustaja ruohonen lerner puheenvuorossaan toi esiin monia yksityistämisen vaaroja ja olen harvinaisen paljon samaa mieltä hänen kanssaan näistä vaaroista mutta koko hänen puheenvuoronsa mielestäni arvoisa puhemies perusteli itse asiassa tätä kuntauudistuksen tarvetta juuri sillä että me emme voi antaa näiden tärkeiden peruspalveluiden valua yksityisten käsiin ilman että meillä on mitään vastavoimaa ja se vastavoima syntyy vain silloin kun meillä on riittävän vahvat peruskunnat jotka kykenevät tarjoamaan ja turvaamaan kansalaisten

kyllä kai tämäkin vastuu jonnekin kuuluu että jos siis ihmiset juovat vesiä joista he sairastuvat niin en voi ymmärtää että me voisimme kansan valitsemina edustajina tästä jotenkin uida ulos tai että tämä ulkoistettaisiin jollekin muulle

meidän poliitikkojen vastuulla on viitoittaa myös kansalaisille tietä ulos tästä kriisistä

arvoisa rouva puhemies

ympäristövaliokunnan puheenjohtajana vielä muutamia näkökulmia liittyen meidän lausuntoomme tässä tärkeässä asiassa

tämä neuvonta on jätetty näitten markkinamiesten toteutettavaksi

aivan kuten varapuheenjohtaja tuossa totesi otimme tietenkin ilolla vastaan tämän laajentamisen myöskin yksityisille kaatopaikoille sillä useissa yhteyksissä olemme tällä vaalikaudella kiirehtineet hallitusta tuomaan tämän esityksen eduskunnalle

osassa kunnista on kyllä oltu liikkeellä riittävän ajoissa mutta valitettavan suuri osa on ikään kuin odotellut tumput suorina että kyllä joku varmaankin sitten hoitaa joskus

ymmärrän että voi olla tarvetta vastauspuheenvuoron kelloaika pitkä lista ja edustaa vehkaperätelu varsin nopeasti tulossa oma puhe vorkuta kommentoida syvästi esitettyjä näkemyksiä mikä rikkoi sen peruspalvelut

tämä opas johon täällä viitattiin tuli varsin myöhään ja kyllä kai tuonne verkkosivuillekin olisi sitä asiaa voinut laittaa hieman aikaisemmassa vaiheessa

arvoisa puhemies

ympäristövaliokunnan mielestä veron rakenne ja verotaso ovat aivan perusteltuja ja kannatettavia mutta olemme kiinnittäneet kyllä huomiota siihen että verotus on vain yksi näistä monista ohjauskeinoista

tämä kuuluu niihin ja pahoittelen että näin illan mittaan joudun vielä vaivaamaan kohtuullisen vaikeaselkoisella asialla jos nyt näin sanoisin

arvoisa puhemies

rakentavassa hengessä minäkin kiitän keskustelusta ja hyvistä neuvoista ja vinkeistä joita edustajat ovat tämän keskustelun aikana hallituksen suuntaan perhepolitiikassa antaneet

nyt kun näitä uudistuksia tuodaan tähän taloon täällä käydään samassa yhteydessä nyt voi varmaan keskustella mutta tämä varsinainen ympäristönsuojelulain muutosesitys niin pelkään kyllä että tässä näiden uudistusten osalta on saatu valitettavasti vaikka tavoitteet niissäkin varmaan ovat ihan kohdallaan enemmän tätä sotkua ja sekamelskaa tuolla ihmisten piirissä aikaiseksi

sen vuoksi olemme tänne lausuneet sen tosiasian että jätteen synnyn ehkäisemistä edistävät taloudelliset ohjauskeinot tulisi kohdistaa pääasiassa sinne missä jätteitä syntyy eli tuotantoon ja kauppaan

ehkä olen kuitenkin hieman huolissani siitä että kovin vähän tässä salissa on muistettu sittenkään puhua niistä palveluista jotka ovat lapsiperheille kuitenkin erittäin tärkeitä